ne pääluokan luvut ja muut kohdat joihin ei ole ehdotettu muutoksia katsotaan hyväksytyiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina

tulojen osastoista yksityiskohtaisten perustelujen yleisistä määräyksistä ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestykseen kuudes aasian puiminen neuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle viidestoista kahdettatoista kaksi

kaksituhattayksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona neljästoista kahdettatoista kaksituhattayksitoista kello kaksi

eduskunnan täysistuntoon j

kiitos

käytyään ja näin yleiskeskustelu on päättynyt pääluokan käsittely keskeytetään ja siirrytään pääluokka kolmekymmentäyksiliikkeemme ja viestintää

edustaja timo korhonen ja jos tulee vielä lisää puheenvuoroja niin sitten tämän asian käsittely keskeytetään ja siirrytään ensimmäisen käsittelyyn mutta nämä nyt pyydetyt puheenvuorot kyllä käytetään tässä järjestyksessä niin kuin on sovittu

keskustelu on päätynyt asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on nyt tavallaan lähetekeskustelua varten esitellään päivä ja järjestyksen kahdeskymmenesensimmäinen aasian puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

loput jätetään sitten

et sinä ehdi mutta jos joku toinen pyytää väliin

sitten siirrytään varsinaisiin puheenvuoroihin

asian käsittely keskeytyy jos kaikki pellolle komeimpia siitä

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

ruis ja kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttänee myös eduskunnan seuraava täysistunto perjantaina kahdeskymmenes päivä kahdettatoista kaksituhattakolmetoista kello

edustaja eerola

jaha kyllä anteeksi

asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen carstens kolmas asia puolueen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja terveysvaliokunta keskustelu on päättynyt

ei ollut keskeytetäänkö puheenvuoroja yleiskeskustelu on päättynyt kuin tähän päättöluokkaan ei ole jätetty muutosehdotuksia on pääluokka menettelytavan mukaisesti hyväkseen

olitko ainoa

edustajalla oli asiaa myöskin ohi tämän asian siinä alussa niin että sen takia sallittiin tämä pidempi puheenvuoro

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja sadun valiokunta keskustelun tärkein asia lähetetään työelämä tässä valiokunta lähetekeskustelua varten ei elän päivän kit car seitsemän raisio kuormien ostoehdot täyttää asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kahdeskymmeneskahdeksas aasian puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta keskustelu on päättynyt

asia lähetetään sosiaali

a lähetekeskustelua varten esitellään päivä kahdeskymmenesyhdeksäs aasian pulmien ostoehdot täyttäisi löytyvän sosiaali ja terveysvaliokuntaan

kiitämme ministereitä virkkunen ja risikko että olette olleet tämän yli yhdeksäntuntisen keskustelun ajan täällä kuuntelemassa ja vastaamassa ja asian käsittely

pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen toinen asia voimme ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle neljäs kymmenettä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen säästytty samoin päiväystyksen kolmannen sijan osalta

eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina neljäs kymmenettä kaksituhattakaksitoista kello kuusitoista täysistuntoon

pääluokan käsittely keskeytetään

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään kaiversi kolmaskymmenes aasian pulmien ostoehdot täyttä asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta

pääluokan käsittely keskeytetään muutetaan pääluokka kaksikymmentäkaksi

edustajan lohi poissa

yleiskeskustelu on päätynyt mun päähän pääluokkaan ei ole jätetty muutosehdotuksia on pääluokkaa menettelytavan mukaisesti hyväksytty pääluokka kaksikymmentä kolme

yleiskeskustelu

pääluokan käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina viidestoista kahdettatoista kaksituhattayksitoista kello kymmenen täysi istuntoon

pääluokan käsittely

otetaan esille pääluokka kolmekymmentä

asian käsittely keskeytetään

eduskunnan täysistuntoon päätynyt seuraavaan täysistuntoon

edustaja peltonen poissa edustaja jurva poissa edustaja vahasalo poissa edustaja tolppanen poissa edustaja jääskeläinen pietari poissa edustaja anttila poissa edustaja saarikko poissa edustaja niikko poissa edustaja huovinen poissa

nyt ryhdytään talousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn esitellään ainoa pääluokka kaksikymmentäyksi

yleiskeskustelu on päätti

no niin edustaja kanerva

pääluokan ja asian käsittely keskeytetään eduskunnan seuraa täysistuntoon tiistaina seitsemästoista kahdettatoista kaksituhattakolmetoista kello kymmenen

osittain ainoan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäsosia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä puitesopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

eduskunnan täysistuntoon

keskustelu keskustelu on päihtynyt eduskunta hyväksyy puhesopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn varten ehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely päättyipä asialla on käsitelty osittain aina osittain toisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen viides karsia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yhteistyöpöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelu on keskustelua on lähtenyt eduskunta hyväksyy yhteistyöpöytäkirjan eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään käytetyn lahjoitukseen on kierroksen toinen käsittely on päättynyt ja asia on käsitelty osittain aina osittain toisen käsittelyn esitellään päivälehti kuudes

ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksessa keskustelu keskusta päätti eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään käytetyn lakiehdotuksen kierroksen toinen käsitä päätteen taisi lakiehdotuksesta

toisen käsittelyn esitellään päivän seitsemäs nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelu keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lagerin toinen käsittely pitäisi olla

toisen käsittelyn esitellä päivän kahden asian nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelu keskustelu on pysähtynyt eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätyy lakiehdotukset lakers antoi enkä sitä päätämme asiaa loppuunkäsitelty ja toisen käsittelyn stella päivän yhdeksäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu keskustelu päättyi eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään väitä laihdutuksella kierroksen toinen käsittely on päättynyt ja

toisen käsittelyn esitellään päivää sitten kymmenysosia

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu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

osittain aina osittain toiseen käsittelyyn esitellä päivänä kolmastoista sija

ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksensa keskustelu keskustelu on päää eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään käytetyn lakiehdotuksen lakien toinen käsittely on tähän asti ollut käsitellyt toisen käsittelyn esitellään päivän lakiehdotuksesta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

päiväjärjestyksemme toisena asiana on kansliatoimikunnan täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti kansliatoimikunnan jäseneksi edustaja jouni backmanin

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu keskustelu käytiin eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn se sisällöltään päätetyt lakien myötä kaikkien toinen käsittely on päättynyt ja asia on käsitelty toisen käsittelyn esitellään päivän yhden kuudestoista

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas kausi ja nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelu keskustelu on

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu keskustelu on pysähtynyt eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään väitetyt lahjehdotukset vaikkei toinen käsittely on päättynyt ja lopulta toisen käsittelyn esitellä päivän seitsemästoista

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn ensimmäisen lakiehdotuksen

eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen toisen lakiehdotuksen hylkäämisestä lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt tai sijaan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

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia loppuunkäsite

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kahdeksastoista asian puiminen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto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

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt naisia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

jo nyt eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt naisia loppuunkäsitelty toisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu keskustelu päättynyt eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään käytetyt lakiehdotukset lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt naisia on käsitelty toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä

elämämme niiden jäsenvaltioiden sekä serbian välinen lakkautus ynnä muu sopimus raigin ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästä asian käsittelyn pohjanaan ulkoasiainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu viriäisi ja lyödä muut

lähetekeskustelua varten esitellään päiväys kahdeskymmenesensimmäinen asia voi puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

häyrinen

käsittelyä

eduskunnan seuraava täysi istuntoon keskiviikkona kahdeskymmenesyhdeksäs kuudetta kaksituhattayksitoista keskustelu ja asian käsittely keskeytetään

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaa lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenes osia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

asian käsittely keskeytetään

eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kahdeksas kolmannetta kaksituhattakaksitoista kello kuusitoista

täysi istuntoon päätynyt

asian käsittely keskeytetään

kuudetta hellittää juuri tänä päivänä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen samoin päiväystyksen korot kahdestakymmenestäkahdeksasta kolmen kymmenen yhtiön asioiden

eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona

kaksituhattakaksitoista kello neljätoista täysistunto

asian käsittely keskeytetään

eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina kahdeskymmenes päivä seitsemättä kaksituhattakaksitoista kello kymmenen j

tämä täysistunto

hyvää huomenta levylle ja

eduskunnan seuraa täysistuntoon keskiviikkona seitsemästoista kahdettatoista kaksituhattaneljätoista kello kymmenen eduskunnan täysistunto päätti j

pääluokan käsittely keskeytetään

pääluokan ja asian käsittely keskeytetään eduskunnan seuraa täysistuntoon torstaina kahdeksastoista kahdettatoista kaksituhattaneljätoista kello kymmenen eduskunnan täysistuntoon b